nyt kun me tässä kovasti mietimme miten me voisimme tätä suomalaista talouttakin edesauttaa nostaisin vielä esiin sen olisiko mahdollisuus vielä enemmän hallituksen panostaa asuntojen rakentamiseen ja nimenomaan vuokra asuntotuotantoon jotta me saisimme asunnottomille nuorille tarpeeksi asuntoja

ne yllättivät monet iloisesti monipuolisuudellaan

sitä monipuolisuutta lisää

edustaja lohi epäili että tämä hallituksen esitys vähentäisi lappiin suuntautuvaa matkailua

kaikki varmaan tietävät että tuusulassa on monia hyviä kulttuurikohteita esimerkiksi halosenniemi tuusulan rantatiellä

se on niin vetovoimainen matkailukohde meillä suomessa ihan parhaimpia että varmasti myös jatkossa matkailijoitten määrä kasvaa

voisiko olla parempaa ajatusta kuin että siellä olisi myös pieni oluttupa missä voisi viivähtää hetken nauttia siitä luonnon rauhasta maisemasta käydä nauttimassa taiteesta käydä pekka halosen taidenäyttelyä katsomassa ynnä muuta

lapissa on kumminkin sitä intoa miettiä aina uudenlaisia palveluita ja se tarjoaa hyvin laajasti kaikille matkailijoille sopivia kohteita uusia elämyksiä

se olisi aivan täydellistä

toivon toki tietenkin että matkailu suuntautuisi myös entistä enemmän tänne etelä suomeen ja esimerkiksi tuusulanjärven kulttuurikohteisiin

sen eteen meidän kannattaa tehdä kyllä työtä ja tämä lakialoite tukee nimenomaan myös matkailun edistämistä ja työllisyyttä

kuuntelin erittäin mielelläni valiokunnan puheenjohtajan kansanedustaja rehulan esittelyä tästä vanhuspalvelulaista

ajattelin että myös keskustapuolueen jäsenet ja varsinkin valiokunnan puheenjohtaja kuka on valiokuntatyöskentelyä ohjannut ja johtanut olisi myös iloinen ja innoissaan että me olemme saaneet näin hyvän vanhuspalvelulain

eli minä en ymmärrä sitä minkä takia rehula ei arvosta sitä johtamaansa työtä ja tätä aikaansaannosta minkä me olemme saaneet valiokunnassa yhdessä tehtyä

tiedetään että kansainväliset opiskelijat opiskelevat suomessa keskimäärin vain kaksi vuotta joten rasite suomen taloudelle rajoittuu vain opiskeluaikaan

varmasti henkilökuntamitoituskin määräytyy sen mukaan mikä on lain teksti mitkä tavoitteet pitää siellä kuntatasolla saavuttaa

on äärettömän tärkeää että valtaosa haluaa opiskelujen päätyttyä jäädä suomeen työskentelemään jolloin he maksavat myös veronsa suomeen

sen mukaan on myös hoitohenkilökunnan mitoitus

tämä on lakialoite laki tuloverolain muuttamisesta

tällä hetkellä opiskelun edullisuus ja opintojen korkea laatu ovat olleet keskeisiä kilpailutekijöitä ja antaneet monelle opiskelijalle syyn saapua suomeen

esitys sisältää lain väliaikaisen muutoksen että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle myyntivoitto olisi verovapaata tuloa tämän vuoden lokakuusta ensi vuoden loppuun mennessä tehdyissä luovutuksissa

lukukausimaksuista ei ole ollut taloudellista hyötyä korkeakouluille eikä myöskään kansantaloudelle

lähinnä ne ovat tuottaneet hallinnollisia lisäkustannuksia ja on todettu että opiskelumaksuista saadut tulot eivät riitä kattamaan järjestelmästä aiheutuvia kuluja

tanskassa ja ruotsissa lukukausimaksujen käyttöönotto on johtanut siihen että opiskelijamäärät ovat pudonneet ja järjestelmän myötä lisätyötä on ollut enemmän kuin lisätuloja

tämänhetkinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja edellä mainittuihin ajokorttiluokkiin toimii epätarkoituksenmukaisena esteenä nuorten työllisyyden edistämisessä sekä alalle hakeutumisessa

tiedämme että kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei ole riittävästi tarjolla ja tulevaisuudessa kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä kasvaa kun taloudellinen toiminta saa tuulta siipiensä alle

usein alalle hakeutuva sukupolvi on ollut kiinteästi mukana kuljetusalan liiketoiminnassa mikä on luonut hyvät edellytykset alalla toimimiseen

esitys on hyvä ja kannatettava koska sen myötä rakennusalan työllisyys paranee

tällä uudistuksella on tarkoitus edistää nuorten työllisyyttä mahdollistamalla alalle sijoittuminen nykyistä aiemmin

myös suomessa aalto yliopiston toteuttamassa maksukokeilussa jossa opiskelijan pitäisi maksaa itse lukukausimaksuja on todettu että valtaosa opiskelijoista jättää saapumatta opiskelupaikkaan

mutta jos tässä nyt jonkun verran kumminkin tämän hallituksen esityksen johdosta peritään yrityksiltä lisää verotuloa niin täytyy sitten kääntää se lantti myös toisinpäin ja miettiä miten paljon kumminkin hallitus on nyt satsannut siihen että yrityksillä olisi riittävästi voimavaroja tehdä tutkimustyötä ja kehittää muun muassa uudenlaista päästötöntä energiaa

valtiovarainvaliokunta on käsitellyt tämän esityksen yhteydessä myös kuusi lakialoitetta joista nostan nyt esiin lakialoitteeni jossa esitin että yksinhuoltajat saisivat aiemmin kaikille lapsiperheille kuuluneen verovähennyksen ja erillisen kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennyksen

arvoisa puhemies

yksinhuoltajaperheistä jopa neljännes joutuu turvautumaan toimeentulotukeen

arvoisa puhemies

minun mielestä tämä hallituksen esitys on hyvä

arvoisa puhemies

näinhän varmasti tulee tapahtumaan mutta minä toivon että sillä suurella suurella rahamäärällä mitä hallitus on osoittanut tutkimustyöhön saataisiin pian myös joitain tuloksia

ään

kansallispuiston rakentaminen on sallittua vain kun se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön edellyttämää rakentamista kunnostamista ja entistämistä

tuottavuusohjelma riipaisee myös terveyden ja hyvinvoinnin laitosta

kiitos

samoin työsuojelupiirien henkilökuntaa vähennetään vaikka harmaa talous rehottaa ja rakennusalalla työtapaturmien määrä on kasvussa

kysynkin minkä takia nykyistä hotellia ei ole peruskorjattu ja myös kysyn sitä arvoisalta ministeriltä onko mietitty kansallispuiston ulkopuoliselle alueelle rakentamismahdollisuutta uudelle hotellille

arvostettu puhemies

mutta sen verran haluaisin sanoa kumminkin tästä työhyvinvoinnista että se on erittäin tärkeä asia jokaisessa työpaikassa mutta myös täällä eduskunnassa

hallitus esitti muun muassa että ympäristö ja energiaveroja korottamalla voidaan paikata budjettiin syntyneitä tulonmenetyksiä

siihen vaikuttaa osaltaan monta eri asiaa mutta myös tämä henkilöstön palkkaus

tuossa aiemmin ed

lauslahti vaati tähän taloon lisää tuloksellisuutta ja kilpailukykyä ja hän esitti yhtenä keinona tuloksellisuuden lisäämiseksi sitä että eduskunnan henkilökunnan palkkaus olisi myös nollalinjassa samalla lailla kuin kansanedustajien

yrittäjien kannalta hallituksen näkemys oli se että kelamaksun poisto lisäisi työllistymistä mutta tutkimuksien mukaan näin ei ole tapahtunut niissä maissa joissa kelamaksu on jo poistettu

minusta se on kohtuutonta

täytyy huomioida että tämä on kumminkin suomen ykköspaikka ja täällä pitää pitää henkilökunnan työhyvinvoinnista hyvää huolta

maan hallitus on ohjelmassaan todennut olevansa pidättyväinen kunnille suunnattavien uusien velvoitteiden tai niiden laajentamisen suhteen

uusi lt ajokortti poistaa liikennetraktorin kuljettajalta ammattipätevyysvaatimukset

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri parantaako tämä esitys liikenneturvallisuutta vai onko niin että liikenneturvallisuus vaarantuu kun traktorinkuljettajat vaarantavat liikenneturvallisuutta seikkaillessaan muun liikenteen seassa painavilla traktoriyhdistelmillään

he antavat sen viestin tästä eduskunnan työstä ja myös meidän hallinnosta organisaatiosta ja siihen kannattaa kyllä panostaa

sosiaali ja terveysturvan keskusliiton kyselyn mukaan alan järjestöistä yli puolet arvioi että harkinnanvaraista kelan kuntoutusta on nyt vaikeampi saada kuin viisi vuotta sitten

oppositiopuolueet nostivat esille välikysymyksen kautta vanhustenhoidon tilanteen sen jälkeen kun lääninhallitus oli tarkastuksien yhteydessä havainnut puutteita ja laiminlyöntejä vanhuksien hoidossa

sitä palkkiotoimikunta miettii ja katsoo sen sopivan kohtuullisen ajan koska palkkioita korotetaan tai eikö koroteta

asunnottomista suurin osa on yksinäisiä miehiä

jos me ajatellaan sitä mitä mahdolliset äänestäjät kansalaiset asiasta sanovat niin mehän emme saa ikinä minkäänlaista palkkionkorotusta

me vastustamme hotellirakentamista kansallispuistoon ja täytyy ihmetellä minkä takia mitään muuta vaihtoehtoa ei ole löydetty kuin kansallispuistoon rakentaminen

nyt ministeri risikko on luvannut että lähiaikoina valmistellaan laki vanhustenhoidosta

esitys on erittäin kannatettava

on myös mielenkiintoista seurata lain valmistelutyötä ja aikataulua ja ennen kaikkea tulevia ratkaisuja asian rahoittamiseksi

olen samaa mieltä siitä että nykyinen hotelli on huonossa kunnossa ja sen kunnostamistoimet on laiminlyöty

tilanne on vaikea myös itsenäistyvillä nuorilla vammaisilla

he haluaisivat muuttaa pois lapsuudenkodistaan mutta asunnon löytäminen on vaikeaa koska tarjolla ei ole riittävästi sellaisia asuntoja joissa olisi myös tarvittavat tukipalvelut

mitä tulee sitten siihen kun täällä kovasti puhutaan että onko tämä nyt sitten ennakkotapausluonteinen päätös vai ei niin valiokunnassa puhuttiin paljon siitä että tämä ei olisi ennakkopäätös eikä mahdollistaisi sitten mihinkään muualle kansallispuistoon tai muuhun vastaavaan paikkaan hotellin rakentamista

mutta valiokunnan kuulemisessa useammat tahot saamelaiskäräjät ja enontekiön kunta ilmoittivat kyllä halukkuutensa myös uusien hotellihankkeitten toteuttamiseen ja rakentamiseen

esimerkiksi koululuok kien oppilasmäärä kasvaa ja omaishoitajien palkkiot pienenevät sen myötä että tuen saannin kriteerit uudistetaan eli tiukennetaan

vanhusten palveluissa ja erityisesti laitoshoidossa on eduskunnan oikeusasiamiehen lääninhallitusten valvontatoimissa tullut esiin vakavia puutteita esimerkiksi vanhusten itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa

monet kunnat osoittavat tiukassa taloustilanteessa hyvin vähän rahaa iäkkäämpien kuntoutukseen

arvoisa puhemies

todennäköisesti päätös ei tuota toivottuja säästöjä sillä säästöt menetetään kun yksi tai kaksi omaishoitajaa luopuu omaishoitajan tärkeästä tehtävästä

kuntoutuksesta tinkiminen on lyhytnäköistä kun samaan aikaan pidetään yleisesti hyväksyttävänä tavoitteena työurien pidentämistä ja halutaan tukea ikääntyneiden mahdollisuutta pysyä omatoimisina mahdollisimman pitkään

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on esittänyt hallitukselle että se suuntaisi lisämäärärahoja liikenneinvestointeihin niin raide kuin tieverkoston parantamiseen ja lisärakentamiseen jotta yrityksille ja ihmisille taataan ihan oikeasti töitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oikea aikainen ja riittävä kuntoutus antaa työikäisille mahdollisuuden jatkaa tai palata työelämään

olen esittänyt lisätalousarvioaloitteissani muun muassa määrärahan osoittamista kaupunkiradan jatkamiseen keravalta riihimäen suuntaan

liikennepoliittisessa selonteossa tärkeimmiksi painopisteiksi on linjattu liikennejärjestelmän toimivuus päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen

yksi lisävuosi kotona omatoimisena säästää yhteiskunnalle kymmeniätuhansia euroja ja on inhimillisesti suuri asia

se olisi todellista elvyttämistä ja työllistämistä

rahaa ja säästöjä tärkeämpiä ovat kuitenkin ihmisten hyvinvointi ja elämänlaatu joita kuntoutuksella voidaan merkittävästi parantaa

olen esittänyt myös kehä ivn suunnitteluun määrärahaa jotta helsinkivantaan lentoaseman pohjoispuolen maankäyttöä voidaan tehostaa rakentamalla uusi fokustyöpaikka alue

uusmaalaisena kansanedustajana olen tyytyväinen että selonteossa on kiinnitetty huomiota liikenteen toimivuuteen ja liikenneolosuhteiden parantamiseen kaupunkiseuduilla minne suurimmat liikenneongelmat keskittyvät

toivon että tämä lakialoite saa hyvän vastaanoton eduskunnassa ja tulee mahdollisimman nopeasti hyväksyttyä

hallitus on kuluvalla vaalikaudella sitoutunut kehittämään kehä kolmosta parantamaan suomen vilkasliikenteisintä yleistä tietä kehä ykköstä lisäämään ruuhkaisen helsinkiriihimäki rataosan kapasiteettia sekä parantamaan rataliikenteen pullonkaulana toimineen helsingin ratapihan toiminnallisuutta

keski uudellamaalla on yksi tällainen pullonkaula ja se on koskenmäen liikenneympyrä jonka kaksikaistaistaminen ja liityntäjärjestelmien parantaminen helpottaisi aamu ja iltapäiväruuhkia

arvoisa puhemies

lailla ei säädellä avohoitoa vaikka viime vuosina pyrkimyksenä on ollut avohoidon lisääminen joten tarvitsemme lain joka takaa ihmisille heidän oikeutensa mielenterveys ja päihdepalveluihin

hankkeilla pyritään vähentämään uudenmaan liikenneongelmia ja näin helpottamaan asukkaiden arjen sujuvuutta sekä parantamaan myös elinkeinoelämän edellytyksiä